terveyskeskuksessa työskentelevä lääkäri olisi velvollinen määräyksen saatuaan huolehtimaan tarvittaessa terveyskeskuksen toimialueella asuvan tai oleskelevan henkilön terveydentilan selvittämisestä ja sairaalaan toimittamisesta tarvittaessa pyytämällä poliisilta virka apua myös silloin kun hän on yksityisen työnantajan palveluksessa

lisäksi laillistettu lääkäri oikeutettaisiin toimimaan lausunnonantajalääkärinä raskauden keskeyttämisessä suoraan lain nojalla

ehdotuksella osoitetaan menettelyt joilla yksityistä terveydenhuoltoa voidaan hyödyntää julkista valtaa sisältävien palvelujen tuottajina samalla turvaten perusoikeuksien toteutuminen

julkisen vallan käyttöä sisältäviin tehtäviin joita hoidetaan mielenterveyslain ja raskauden keskeyttämisestä annetun lain nojalla sovellettaisiin rikoslaissa säädettyä rikosoikeudellista virkavastuuta silloinkin kun tehtävä on tehty muutoin kuin virkasuhteessa

arvoisa herra puhemies

kyllä niitä on rakennettu ihan koko ajan ja saattaa tuntua että se on pitkään ja hartaasti mutta kyllä tässä monta vuotta on tehty työtä

paljon on mennyt myös rahaa mutta osittain se johtuu siitä että tämä vaatii paljon ja jos vertaa muitten maitten järjestelmien kehittämiseen niin kyllä suomessa on paljon paljon vähemmän laitettu rahaa

tässä mullistetaan ihan kaikki kun niissä maissa missä monesti on tehty näitä vertailuja että siellä on mennyt niin paljon paremmin niillä on useimmiten pienemmästä laajuudeltaan pienemmästä asiasta kysymys ja paljon enemmän mennyt rahaa

en sitä kiellä etteikö siinä kehittämistä vielä olisi mutta kyllä tässä on tehty monta vuotta hyvin hyvin vakavasti työtä

se on aivan totta että meillä tällä hetkellä on näitä ulkoistettuja elikkä käy näitä niin sanottuja keikkalääkäreitä ja sitten on ulkoistettu koko terveydenhuolto

tällä hetkellähän on tilanne se että pitää olla se niin sanottu virkalääkäri ja te tasan tarkkaan sen alan ihmisenä tiedätte mitä se tarkoittaa että on nimellisesti joku virkalääkäri siellä taustalla

eli he ovat aina joutuneet sen jotenkin kuvioimaan ja nyt me varmistamme sen että se potilas voi saada hoitoa ilman että siinä tarvitaan mitään erityistä kuviointia

eduskunnan oikeusasiamies aikoinansa otti tähän kantaa ja mielestäni hänen kantansa oli erittäin tervetullut ja me teimme tähän sitten tällaisen lain että tämä asia mahdollistuu

tehän tiedätte alan ihmisenä todella myös sen että tässä on monta varmistusta

tämä on vasta se tarkkailulähetteen tekeminen ja sitten on se että otetaan tarkkailuun ja sitten nousi ylös ja varsinainen varsinainen on se että otetaan hoitoon

minä jatkan sitten tuosta lääkkeen määräämisestä vielä myöhemmin

oli erittäin myönteistä kuulla myös heidän suullaan se että lääkärien saaminen on nyt parantunut terveyskeskuksissa

tiusanen vielä sanoa tuosta rajatusta lääkkeenmääräämisoikeudesta sairaanhoitajille

sitä ei missään nimessä ole tehty siitä syystä että voitaisiin siirtää heille niitä töitä vaan se on nimenomaan sellaista järkevää työnjakoa ja nimenomaan sen potilaan parhaaksi että hänen ei tarvitse odottaa sitä reseptin uudistamista tms

tämähän on ollut monissa muissa euroopan maissa jo kauan aikaa että olemmehan me olleet aika takapajula kun meillä ei ole meidän upeita sairaanhoitajia koulutettu siihen että he voivat käyttää sitä osaamistaan

asia

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan

kun esimerkiksi kemissä on ollut sellainen tilanne että siellä oli lääkäreitä vähän niin siellä hoitajat hyvin pitkälle ottivat ja saivat sitä vastuuta ja mikäs siinä

siinä on osittain ollut myöskin tällaista tilannetta että tällaisista työvoimapulasyistä on jaettu sitä työtä mutta minun mielestäni se on todella hyvää kehitystä ja sitten se että tuota itälä ei kysellä

eikö lääkärikin ole sitä mieltä että on hyvä että hän saa keskittyä siihen mihin hänen osaamisensa liittyy ja sitten hoitaja keskittyy siihen mihin hänen osaamisensa liittyy

tietenkin potilas

arvoisa puhemies

kiitoksia näistä

minä jonkin verran olen nyt kerinnyt kuunnella tässä teidän puheenvuorojanne ja haluan kiittää teitä siitä monipuolisesta lähestymiskulmasta nimenomaan näihin terveyseroihin elikkä se on todella sitä ennaltaehkäisyä se terveyden edistäminen mutta se on myöskin eri sektoreitten työtä

se on sosiaaliturvasta huolehtimista eli huolehtimista siitä että meillä sosio ekonominen asema pysyy ja köyhyyttä pystyttäisiin vähentämään ja välttämään

minä uskon että me olemme kyllä ihan samalla linjalla elikkä se työnjako on optimaalinen ja sitten myöskin esimerkiksi tässä rajatussa lääkkeenmääräämisoikeudessa se on todella niin kuin sanakin sanoo ja se lause rajattu

jani toivola joka piti erinomaisen hyvän ja monipuolisen puheenvuoron täällä toi esille sitä terveyden edistämistä ja hän toi myöskin esille sitä syrjäytymisen ehkäisemistä

mehän olemme lähteneet suomessa hyvin pienellä määrällä lääkkeitä verrattuna moniin muihin maihin eli halutaan tästä saada sellaista kokemusta

eikö kuitenkin olisi kaikkein ihanteellisinta tämmöinen tiimityö eli se että yhdessä hoidetaan sitä potilasta koska onhan se eri orientaatio ja eri näkökulma siihen potilaaseen kun sitä katsoo hoitaja ja kun sitä katsoo lääkäri koska se tieteellinen perustakin on erilainen

keskustelu on päättynyt ja voi myös neuvoston rakennetta voisi löytää syy terveysvaliokunta

perusteluna on että maalaus tä mörö panoa varten ystävät yksi kuudes aasi ja voimistelusta erottaa etyjin

yhdeksäs helmikuuta pidettävään täysistunto hyväksyttäneen hyväksytään tänään ja korko oli seitsemän sasi ja siltä osin kolmessa noteerataan kemiin pannaan pöydälle kymmenes päivä helmikuuta pidettävään istuntoon hyväksyttäneen vältytäänkö samoin

kahdeksan asiakkaan yhden asiakkaan kymmenesosina yhdestoista ja kahdestoista ja kolmastoista ja neljästoista sija viime viiden

jos kunnan ja sitä seuraava täysistunto

arvoisa herra puhemies

puhuitte eksotesta

minähän olen oikein eksote fani suoraan sanottuna ja olen sitä mieltä että se on aurannut juuri sellaista latua tähän yhteiskuntaan mitä olen itsekin ollut tukemassa ja haluaisin että se edistyy

minä olen ollut nyt huolissani siitä että kun paras hankkeessa niin kuin sanoitte tehtiin paljon hyvää työtä niin nyt yhtäkkiä tuntuu että on vähän niin kuin lamaannuttu ja ollaan vähän niin kuin että mitäs nyt sitten

nyt minä kannustaisin että tämän palvelurakenteen kannalta meidän ei kannattaisi nyt kauheasti hidastella tätä touhua vaan viedä eteenpäin niitä hyviä ajatuksia ja hyviä juttuja mitä on paras hankkeen aikana tehty koska palvelurakenne ei voi odottaa

mutta tämän tyyppinen työ mitä te siellä teette on erittäin lämpimästi kannatettavaa ja kaikin voimin tuen että se voisi jatkua

mutta me tiedämme sen että ellei vahvoja peruskuntia tule niin me tarvitsemme tällaisia niin sanottuja sote alueita tai oli sen nimi sitten vaikka kukkapurkki kunhan se vaan toimii tämä nelikenttä

jos saan pyytää että painatte sitä v painiketta niin otetaan kaikkien puheenvuorot

arvoisa herra puhemies

tällä hetkellä yksityisten alojen eläkelaitosten tulee selvittää otteella näkyvien tietojen oikeellisuus takautuvasti viideltä vuodelta

tämä johtuu siitä että yksityisillä aloilla työntekijällä on velvollisuus tarkastaa otteensa ja eläkelaitos selvittää tietojen oikeellisuuden takautuvasti vain tietyltä määräajalta

tämä esitys on osa hallitusohjelman mukaista työurien pidentämisen kokonaisuutta ja se pohjautuu työhyvinvointiryhmän sekä johtaja jukka ahtelan työelämäryhmän linjauksiin

lausunto siis sisältäisi paitsi arvion työntekijän jäljellä olevasta työkyvystä myös työnantajan työntekijän ja työterveyshuollon yhdessä suunnittelemat toimet työntekijän työhönpaluun mahdollistamiseksi

uusien säännösten tarkoituksena on että hoitava lääkäri arvioisi sairauden vaikutusta työntekijän toimintakykyyn ja työolot tunteva työterveyslääkäri arvioisi työntekijän työkyvyn suhteessa tämän työn vaatimuksiin sekä työntekijän jäljellä olevan työkyvyn

jotta kansaneläkelaitos saisi tiedon pitkittyvistä sairauspoissaoloista ajoissa sairauspäivärahaa olisi haettava nykyisen neljän kuukauden sijasta kahden kuukauden kuluessa työkyvyttömyyden alkamisesta

työhönpaluun mahdollisuuksien selvittäminen sekä mahdolliset tukitoimet vaikuttavat työkyvyn palautumiseen ja helpottavat työntekijän sairauspoissaolon jälkeistä työhönpaluuta

ehdotus tiivistää yhteistyötä työnantajan työterveyshuollon ja sairausvakuutusjärjestelmän välillä siten että ehkäistään työntekijän ajautumista pitkittyvissä työkyvyttömyyksissä työpaikan ja työterveyshuollon vaikutuspiirin ulkopuolelle

työkyvyn arviointiin liittyvien menettelyjen ja vastuujakojen tulee olla selkeitä jotta yhteistyö työnantajien työntekijöiden työterveyshuollon ja muun terveydenhuollon kesken toimii tehokkaasti

lisään kaksi pyydettyä puheenvuoroa äsken mainitsemieni lisäksi elikkä edustaja taavitsainen ja edustaja jokinen mutta nyt edustaja turusen puhe

arvoisa puhemies

tämä liittyy siihen työurien pidentämiseen ja minä tervehdin itse terveysalan ammattilaisena tämän tyyppistä lakia erityisesti ja olen ollut halukas tätä viemään nopeasti eteenpäin koska tällä varmistetaan se yhteistyö työnantajan työterveyshuollon ja työntekijän välillä

pitkät sairauslomat totta kai on aina varmasti arvioitu mutta se on erittäin tärkeää sille yksilölle että mikäli on mahdollisuus palata työhön niin se varmistetaan jo hyvissä ajoin ja lähdetään valmentamaan myöskin sitä työkuntoa siihen suuntaan

ja teille jotka olette tulleet äskeisen kertomukseni jälkeen sanon että sen jälkeen kun tämä lista on käyty läpi menemme takaisin oikeusministeriön hallinnonalan puhujalistaan ja siitä sitten numerojärjestyksessä nämä pääluokat mitkä ovat jääneet puhumatta

olkaa hyvä

arvoisa herra puhemies

kiitoksia tästä mahdollisuudesta ja kiitoksia näistä puheenvuoroista

jes

keväällä tulee kuitenkin se sosiaali ja terveysministeriön ja kuntaministeriön ja opetus ja kulttuuriministeriön ja eri virkamiesten tekemä selvitys siitä miltä se kuntakenttä näyttää

me lähdemme kiertämään kuntia

olen sitä mieltä että se kaikki hyvä mitä on tehty yhteistyön lisäämiseksi eri alueilla niin kuin esimerkiksi siellä teidän alueellanne on valtavan hyvä juttu ja sitä ei pidä missään nimessä hukata

nimenomaan lähdetään siihen päälle rakentamaan sitä hyvää

mutta siihen kannattaako nyt tehdä mitään suuria liikkuja melkein sanoisin että ei koska nyt kannattaa katsoa se kevään kierros ja antaa siihen sitten kommenttinsa

sanoisin kuitenkin nyt niin että kaikkien asiantuntijoiden mukaan meillä eivät mielenterveys ja nimenomaan psyykkiset sairaudet varsinaisesti ole lisääntyneet mutta niistä on uskallettu ruveta puhumaan

olen itsekin sitä mieltä että laitoshoitoa ei pidä liikaa alas ajaa koska meillä ei riittävästi toimi se avopuoli jolloinka jos viedään kotiin ihminen ja sinne avopalveluja niin ei hän pärjää siellä

elikkä tasapainoisesti tarvitaan molempia mutta kyllä täytyy myöntää että suomi on laitosvaltainen ala päivi suomi on laitosvaltainen maa ja siitä syystä meillä on pyrkimys siihen että enemmän sinne avopalveluihin

sitten edustaja tölli oli hyvin surullisena tänä päivänä täällä omassa puheenvuorossaan ja se tietysti otti ihan sydämelle koska hänellä oli niin kauheasti erilaisia negatiivisia ajatuksia

ei missään nimessä aivan niin kuin edustaja virtanen sanoi ei missään nimessä ole tarkoitus kotihoidon tukea millään lailla alas ajaa mutta se kirjaus tarkoittaa sitä että jos äiti tai isä sitten haluaakin sieltä kotihoidon tuen tilanteesta työhön hänellä olisi silta sinne ja osittainen hoitoraha pystyttäisiin sitten varmistamaan ja palvelut että hänellä olisi mahdollisuus siirtyä myös työelämään

edustaja virtanen ei ole enää paikalla mutta haluan hänelle kertoa sen että kun hän sanoi että valtonen on tehnyt selvityksen monikanavarahoituksesta niin tämä on vertaillut erilaisia malleja

se on se tarkkaan ottaen

sen sijaan markku pekurinen terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta teki erinomaisen ansiokkaan selvityksen siitä mitä monikanavarahoitus on mitkä ne ongelmat siinä ovat ja mitä voitaisiin tehdä

edustaja yrttiaho puhui asbestista ja nimenomaan ammattitaudeista ja myöskin minä en ole ihan samaa mieltä siitä että olisi unohdettu tämä asbestiongelma

toinen mikä haastaa tällä hetkellä ammattitautitutkimuksen on home ja nämä kaikki kosteusongelmat ja siinä meillä on sellainen toinen tärkeä tulevaisuuden juttu

asia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

keskustelua ei syntynyt

lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi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

asia